tässä on siis yhdistettävissä monta niin kuin tapana on ollut sanoa kärpästä yhdellä iskulla myönteisiä iskuja kaikki tyynni ja niistä voi saada myöskin sellaista tulosta jolla on laajempaakin yhteiskunnallista merkitystä

energiakriisissä on tultu siihen tilanteeseen jossa niistä kahdesta teoreettisesta vaihtoehdosta on nyt toteutumassa se että fossiilisen energian hinta heittelehtii äärimmäisyyksien välillä

eihän niissä olosuhteissa voida odottaa sopeutumista tällaiseen lainkaan

meillä on helsingin yliopistossa laitos jonka metsäosaaminen näissä afrikan asioissa on aivan huippuluokkaa maapallolla

tähän jatkoksi vaan tiedoksi ed

tiilikaiselle että tulevaisuusvaliokunnassa on tällä hetkellä meneillään semmoinen hanke jossa kartoitetaan niitä keinoja joita meillä on yhdistää energia ruoka ja ilmastoasiat kokonaisuudeksi ja niin että kehitysyhteistyövaroja ohjattaisiin tulevaisuudessa tällä tavalla ja nykyinen kehityspoliittinen ohjelma ei itse asiassa ole ristiriidassa tämän pyrkimyksen kanssa

sellaisen pitäisi tuottaa nyt asiantuntijoita joita kehitysyhteistyövaroilla sitten rekrytoitaisiin sinne tsadiin

poliisejahan siellä pitää olla mutta niiden poliisien rinnalle pitää todella metsä ja maatalousosaamista ja peltometsätalouskulttuuria viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

mdpvn kohdalla ei voida jäädä odottamaan ykn eun tai sosiaali ja terveysministeriön johtaman poikkihallinnollisen huumepoliittisen koordinaatioryhmän verkkaista toimintaa

tennilä on äärimmäisen älykäs henkilö joka keksii kaikenlaista

tämä oli niin vakuuttava koko maailman järjestykseen paneva lause että täytyy olla poliisimiehestä kysymys joka tällä tavalla panee maailman järjestykseen

tässä yhteydessä minä kuitenkaan en tuohon peliin nyt lähde mukaan

hyvä homma

elikkä se kysyntä syntyy laadusta ja sitä varten sitten on olemassa tämä määrällinen tavoite suhteutettuna bruttokansantuotteeseen

mutta nyt jos toteutuu se bruttokansantuoteodottama mikä tämän päivän keskusteluissa on ollut niin kehitysyhteistyömääräraha seuraavalle vuodelle pienenee niin että siinä käypi tällä tavalla

ymmärsinkö minä nyt oikein että tässä on kysymys synteettisestä huumeesta siis tehdystä oikein ja silloinhan tietysti siinä lätkitään nämä sidokset just järjestykseen peräjälkeen sen mukaan kuin se synteettinen tuote on tehty

se siitä

tässähän itse tämä lakitekninen puolihan on hyvin yksinkertainen sillä tavalla että lisätään vain yhteen kohtaan tämä erityinen synteettinen yhdiste ja siinä kaikki

minun mielestäni tätä asiaa täytyy tarkastella erinomaisen monipuolisella tavalla ja nimenomaan siihen tähdäten että se rakenteellinen köyhyys mikä tässä on taustalla saa ratkaisunsa

jos se kerjääminen täällä meillä kielletään niin se sama jossakin muualla sitten missä ei ole kieltolakia toteutuu ilman että se itse ongelma poistuu

ja silloin kun siihen vielä liittyy järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisuus niin sitä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi se asia tulee

elikkä sen pitää olla meillä silmissä että se herättää meidät ajattelemaan ja toimimaan

hakola osoitti tässä edellisessä lakialoitteessa että supermiehenä pisti koko homman maailman järjestykseen muutamassa päivässä

tässä se valittu tapa ei ole yhtä tehokas eikä yhtä perusteellisesti harkittu kuin tuossa edellisessä

jo lipposen ensimmäisen hallituksen käynnistyessä tehtiin hyvin vankkoja alueellistamislinjauksia ja niitä on sitten viety useiden tuhansien työpaikkojen siirto operaatioina eri puolille suomea

tämä kaikki on ihan selvä asia eikä muun muassa tarkastusvaliokunnassa jossa tätä asiaa nyt on aika perusteellisesti käsitelty tässä suhteessa ole ollut kenelläkään minkäänlaista huomautettavaa

arvoisa puhemies

kun on näin merkittävästä asiasta kysymys ja kolmen neljän hallituksen aikaansaannoksista niin on tietysti aivan luonnollista että tällaista prosessia varten on tehty aikoinaan jo manuaali että silloin kun tällaiseen operaatioon ryhdytään niin temput tehdään näin

siinä on vähän samasta asiasta kysymys kun ilmalaivaan hyppää tarkoituksella päästä helsingistä ouluun niin pilotilla on edessä se manuaali ja hän katsoo että ne kaikki temput tulee tehtyä ja vielä varmistettua uudestaan että ne kaikki on kohdallansa

siis pohja on luotu käsikirja on olemassa ohjeistot on selvät jnp

se on hyvä asia sikälikin että silloin tarkastusvaliokunnan kaltainen instituutio ja valtiontalouden tarkastusvirasto voivat katsoa onko temput tehty sillä tavalla kuin manuaalissa sanotaan

ja näin tässäkin tapauksessa sitten tarkastusvaliokunnassa tehtiin verrattiin virkamiehet vertasivat ja tulos oli semmoinen kuin aropupu hypittiin sinne ja loikittiin tänne ja saatiin aikaan aika uskomaton räpellys jos näin voitaisiin sanoa

no tämä hengentuote on sittemmin toimitettu valtioneuvostolle arvioitavaksi ja vastinetta varten ja se vastine on ollut halkessa siellä valtioneuvoston kansliassa käsittelyssä ja se saadaan tiistai aamun valiokunnan kokouksessa merkityksi saapuneeksi ja katsotaan mitä siinä on

mutta joka tapauksessa tähän operaatioon on jo nyt sisältynyt sellaista josta näissä taloudellisissa oloissa toivoisi että se ei olisi ihan totta

ensinnäkin se kaikkein merkityksellisin taloudellinen näkökohta on se ainoalaatuisen suuri hajonta mikä näissä kustannuksissa on

no se saattaa yksinkertaisesti selittyä sillä että tämä laboratorio joudutaan rakentamaan uudisrakennuksena sinne siis kuopioon käytännössä ja sitten varustamaan kokonaan uudestaan modernilla laitteistolla jnp

kun olimme käymässä valiokuntana kuopion tienoilla tässä pari viikkoa sitten niin harvinaisen selvästi kävi ilmi että maakuntajohtajan mielestä bisnettiä ollaan nyt tekemässä siellä jo tämän homman tiimoilta että se on nyt niin kuin bisnesjuttu ja sillä siisti

kun tarkastusvaliokunta käsitteli näitä asioita nämä asianomaiset selvitys ja muut henkilöt eivät katsoneet olevan perusteltua vastata tehtyihin kysymyksiin niin kuin sanotaan asiallisesti laitetaan nyt tähän höplät mukaan ja se jäi kiusaamaan miksi näin koska yleensä se on sen verran arvovaltainen putiikki tämä yhdentoista edustajan joukko että siellä käyttäydytään hyvinkin tismallisen täsmällisen asiallisesti mutta tässä tapauksessa jostakin syystä ehkä jännitys oli niin kovaa että asia ei ollut ihan hallinnassa

tästä saadaan se tuomio tiistaina tai oikeastaan tuomion pohja ja siinä tilanteessa sitten arvioidaan mikä on se lopullinen kannanotto ja jos se on sitten sellainen että se on sen väärti että se kuuluu isossa salissa täällä arvioitavaksi kaikkien kansanedustajien toimesta niin sitten se tuleepi tänne

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että tällä tavalla ei ikinä pidä alueellistamisia missään maassa vielä vähiten ikinä suomessa toteuttaa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

paajanen piti erinomaisen hyvän puheenvuoron ja näitten vankiloitten osalta ei ole mitään tarvetta kerrata näitä samoja näkökohtia

olen täsmälleen samaa mieltä hänen kanssaan niin pelson kuin konnunsuon vankilan tulevaisuudesta ja siitä että näissä asioissa täytyy löytää sopiva ratkaisu

minä olen antanut itselleni kertoa että esimerkiksi pelson osalta on olemassa niin sanottu kevyempi rakenteellinen vaihtoehto selviytyä tästä kunnostusoperaatiosta niin että sillä tavalla asia voidaan hoitaa

ensinnäkin ed

pelso jonka tiedän vähän paremmin kuin tuon konnunsuon on äärimmäisen arvokas alkuperäiskarjojen kantojen säilyttämisen kannalta

arvoisa ministeri

sitä varten on olemassa valtiolla organisaatio ja nyt kun kysymys on myöskin siitä mikä on karjatalouden tulevaisuuden kuva ja erikoisesti jos korostetaan valkuaispitoisuutta maidossa ja myöskin juustoutumisominaisuuksia maidossa niin siinä katsannossa tämä alkuperäiskarja joka on siellä pelson navetassa osoittautuu äärimmäisen arvokkaaksi säilytyttämisen kohteeksi ja on vaikea löytää mitään muuta paikkaa missä tämä suunnitelmallinen työ voitaisiin toteuttaa samalla kun se palvelee sitä yhteiskunnallista tehtävää joka vankilalla on

no se ei nyt ole oikein hoitaantunut ja se tulee mieleen nyt ihan tässä välitilinpäätöksessä jos näin voidaan sanoa

oletteko te selvittänyt kun ruotsi päätyi aivan erilaiseen ratkaisuun silloin mikä se ruotsin tilanne on tällä hetkellä

minä olen ymmärtänyt että pääosa operaattoreista suhtautuu äärimmäisen nihkeästi ja ainakin sillä tavalla että tämmöisen tavallisen kansalaisen johonka minä luen itseni enkä ed

mäkistä on vaikea suhtautua myönteisesti ylipäätään elikkä voidaan tehdä tarkoituksellisesti hankaliksi ne ehdot

onneksi se on jäänyt pöydälle ja lisäselvityksiä varten ja siinä katsannossa tämä asia pitää voida kerta kaikkiaan järkevällä tavalla hoitaa päiväjärjestyksestä

on myöskin otettava huomioon että kysymyksessä on pelsossa luomutila joka tuottaa voittoa taloudellisesti elikkä siinä ei tarvita subventiota valtion osalta millään tavalla

arvoisa puhemies

lyhyesti tämä toinen asia

mutta nyt on käynyt ilmi että eräs hallitusohjelmasta poissa oleva asia tarvitsisi hoitaa kyllä pikavauhtia kuntoon ja se on rikoslakiin siis metsästyslakiin liittyen mutta rikoslakiin sijoitettuna törkeä tekomuoto metsästysrikokseen

se on täysin välttämätön nyt kun on ruvettu selvittämään tässä viime viikkojen aikana näitä metsästysrikoksia ja niitten eläinsuojelullisesti suorastaan karmeaa tilaa

kun tämä rikollisuus näyttää vaan olevan lisääntymään päin niin on ihan torjuntamielessä välttämätöntä että tuo törkeä tekomuoto metsästysrikokseen saadaan mahdollisimman pian lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

ensinnäkin toivon että voin pöytäkirjasta lukea sen että ministeri vastasi minulle kysymykseeni siitä missä nämä sadat miljoonat eurot ensi vuonna elävät koska niitähän nyt budjetissa osoitetaan aalto yliopistolle ja muille yliopistoille hyvin monella eri tavalla koska ne ovat likviditeettiasia mitä suurimmassa määrin suomen tasavallassa ensi vuoden aikana

toisekseen totean että kun nyt hallitus kasaa lisäbudjettia niin oppisopimuskoulutuksella ja aikuiskoulutuksella tulee olla aivan erityinen merkitys sellaisessa tilanteessa jossa porukkaa vapautuu yllättäen suuret määrät vapaille markkinoille

on sentään äärimmäisen kiusallista näissä kaikissa asioissa se että jostakin syystä näihin ei ole ajoissa puututtu niin että nyt sitten tämmöisessä emergency tilanteessa nämä ovat pöydällä tällä hetkelläkin

minusta tuntuu että me kaikki keskustelemme täällä substanssista ja siitä kuinka tässä substanssille on käynyt ja käymässä jnp ja te puhuitte äsken lakitekstistä ja sen kelvollisuudesta jnp

sitten te totesitte että me voimme luottaa lääketuotantoon

arvoisa puhemies

tarkoitukseni oli havainnollistaa tätä esitystäni hyvin raflaavalla esimerkillä siitä mitä tämä harmaa talous suomessa jo nyt on ja otan tästä esimerkiksi salkkuvakuutukset

saattaa olla hiukan outo termi jollekin arvoisista läsnäolijoista mutta sellaisia vaan on olemassa

periaate on vallan ovela kerta kaikkiaan

tämä on sijoituspohjainen vakuutusjärjestelmä ja kun sijoitat sinne rahaa niin sen jälkeen voit siirtää niitä rahojasi siinä sijoitusinstrumentissa haluamasi mukaan ja voit ottaa sieltä myöskin itsellesi esimerkiksi kauppalaskun maksamiseen mutta ehdottomasti jätät kaikki sijoitusten tuotot koskematta

siis toisin sanoen ne tulevat sinne aina sen sijoituspääoman päälle ja kun ne tulevat sinne niin siitä on seurauksena sitten se että et maksa yhtään veroa yhtään mihinkään

ja vielä kaiken lisäksi niin kuin nykykulttuuriin kuuluu johon eduskunta sijoitusrahastolain yhteydessä jo pääsi oikein siunauksen antamaan niin ei sitten persoonastasikaan tarvitse olla mitään tietoa elikkä kaikki tapahtuu niin kuin tuolla jossakin

ja kuinka paljosta tässä yksistään on kysymys

elikkä siis toisin sanoen mitä tämä taas merkitsee

se merkitsee täsmälleen sitä mitä minä olen saarnannut tässä salissa kohta parikymmentä vuotta että tämän harmaan talouden ja talousrikollisuuden kiusallisin piirre on siinä paitsi että se on välitön valtion verotulojen menetys joka koskee joka ikistä päivää että näin kertyy pimeä varallisuus

mielenkiintoisella tavalla tämän aamun lehdet antoivat vähän niin kuin tukiapua tämän ilmiön kanssa

on hienoa että lähes kaikki kansanedustajat nyt puhuvat tästä mutta olisi äärimmäisen hienoa jos kaikki myöskin haluaisivat vaikuttaa siihen että tässä saataisiin asiat kuntoon

arvoisa puhemies

pari vastauspuheenvuoroa yhdessä vastauspuheenvuorossa

itsekin olen sattunut olemaan kaveripiirin yhteydessä näissä keskusteluissa mukana kun teknillisen korkeakoulun proffat ovat olleet asiasta kiinnostuneita ja heidän selityksensä oli seuraavan näköinen

aikoinansa partekin suunnitteluosasto jonka tehtävänä oli edistää sementin käyttöä ja betonin käyttöä teki kaikki rakennusmääräykset ja kiikutti ne asianomaiselle ministerille ja hänen avustajakaartilleen ja ne sellaisinaan hyväksyttiin ja asia oli sillä siisti

toinen asia johon ed

erikoisen vähän se lisää logiikkaa suhteessa ympäristöön kun yrittää koettaa kahta asiaa yhtä aikaa kahta toisensa pois sulkevaa asiaa myydä

siinä pitääkin olla varsinainen kauppa lopo että pärjää

ihan lyhyesti tähän eräänlaiseen kiistaan kokoomuksen ja demareiden välillä totean että se mitä nyt todella tarvittaisiin on erittäin objektiivinen selvitys

yliopistomaailmaankin kuuluu se tieteellinen arviointi ja nimenomaan koko yhteiskunta tarvitsee sitä että selvitetään perin juurin mitä on tapahtunut ja mitkä ovat mahdolliset syyt

arvoisa puhemies

olen joka kerta kun on tämä alkoholivero ollut heilahtelemassa ylös ja alas niin aina äänessä ja kommentoimassa sitä että tämä hinta on se ainut tekijä jolla pystytään jollakin tavalla säätelemään alkoholin kulutusta ja meillä alkoholin kulutus on ollut voimakkaassa nousussa päinvastoin kuin länsi ja keski euroopan sivistysvaltioissa tällä hetkellä on käymässä muun muassa ranskassa kulutus on voimakkaasti laskemassa kun se meillä on voimakkaasti nousemassa

tällä hetkellä tilanne on herkullinen sikäli jos näin voidaan sanoa kun virossa on vähän ongelmia niin todennäköistä on se että viro joutuu tulemaan samanlaisen alkoholiverotuksen piiriin kuin joka meillä on käytössä jolloinka ei ole enää suurta hintajuopaa viron ja suomen välillä

laxell teki aloitteen siitä että otettaisiin käyttöön henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuus ja kävi kuiskaamassa että eikö kukaan innostu tämmöisestä asiasta

sanoin hänelle että tästähän kyllä täällä salissa innostuttiin jo edellisen laman aikana vallan paljon mutta se ei vaan ottanut yleisemmin tulta silloin

kun hän kysyi mikä minun henkilökohtainen kantani on minä sanoin että se oli jo silloin myönteinen eikä se ole siitä miksikään muuttunut

arvoisa puhemies

täällä tämän päivän keskustelussa on lukemattomia kertoja sanottu että ei pitäisi provosoitua kun provosoidaan mutta se nyt sopii jatkaa sillä samalla linjalla vielä yhden kerran

nimittäin tässä on nyt juuri esimerkki siitä että kun metsäteollisuus ry provosoi niin sitten hallitus provosoituu

sitten mopo karkaa totaalisesti käsistä ja sitten niin kuin tämmöisen sovelletun joustavan kirjan mukaan pitää hallituspuolueitten kansanedustajien äänestää vaikka koko hommassa ei ole mitään järkeä

arvoisa puhemies

muutama näkökohta tähän arvokkaaseen keskusteluun ensinnäkin se mitä varten ylipäätään kouluja käydään

mutta sisällöllisesti olennaista on se että nuori ihminen oppii tekemään oikeita kysymyksiä sillä oikeat vastaukset tulevat vanhoiksi parhaimmillaan muutamassa viikossa

sillä tavalla ratkaisevaa henkilökohtaiselle mukavalle kohtuulliselle elämälle on että tuntee pystyvänsä tekemään sellaisia oikeita kysymyksiä että pystyy itsekunnioituksensa säilyttämään ja tuntemaan että kyllä minä täällä pärjään

sehän on se kaikkein pahin tila mikä nuorelle ihmiselle voi sattua

kun on kuunnellut viimeisen tunnin aikana keskusteluja niin varsin moni on muistanut valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen siitä että jos nuori todella syrjäytyy siinä peruskoulun päättymisen ajankohdan tienoilla niin hän saattaa pysyvästi koko elämänsä ajaksi syrjäytyä yhteiskunnasta

sen kustannus jo sitten paitsi että se on inhimillinen kustannus tälle henkilölle itselleen on miljoonan euron kustannus yhteiskunnalle

tiusanen tässä asiassa että kaikkein tympeintä nykyisessä urheilukulttuurissa on se että se on lähinnä olueeseen ja keskariin kytkettyä ja rökeleittäin sellaisessa kaljatokkurassa ja annetaan lapsille samalla kun ne lapset ovat siinä mukana koko ajan niin se kuva että urheiluun kuuluu automaattisesti

arvoisa puhemies

toinen asia on että tässä katsannossa kaikki sellaiset viitteelliset tulokset kuin nämä pisa tutkimuksen tulokset sijoittumiset siinä ansaitsevat todella perusteellisen tutkimisen

keskustelu on

ei se ole vieläkään olut

vaan kysymys on siitä että selvitetään yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja projisoidaan nämä havainnot sinne ja katsotaan mitä voitaisiin didaktisesti tehdä tämän asian hyväksi

on eri asia on että amerikassa vierailevana proffana taikka luennoitsijana sanotaan nyt vaikka näin usein käyneenä olen oppinut yhden sanan siitä sikäläisestä tematiikasta ja se on workshop työpajajuttu

tämä workshop juttu on se johonka nyt sitten näyttää valtiovarainvaliokunnassakin sijoitetun lisää varallisuutta ja se kyllä todella jos se oikein käytetään menee syrjäytymisen torjunnan mielessäkin oikeaan osoitteeseen

minä olen äärimmäisen raskautettu ollut kun olen käynyt työpaikallani viimeksi pari viikkoa sitten

on niin tympeä tunnelma oulun yliopiston käytävillä ja laitoksella ja joka paikassa

kun on saanut olla siellä proffana aikana jolloinka tehtiin iloisesti töitä ja kaikilla oli suhtkoht siedettävä mieliala ja kaikki tekivät parhaansa niin nyt ei mitään muuta kuin tuntuu huonolta

totean tästä keskustelusta oppineena yhden ainoan asian mitenkä voi pienellä asialla mennä paljon pieleen

aikoinaan meillä oli professorit jaettuna kahteen kategoriaan varsinaiset professorit ja apulaisprofessorit

sitten siirryttiin samaan yhteen kategoriaan ja heti rupesi menemään opetuksellisesti pieleen

olen sanonut tämän saman asian aiemminkin mutta se oikein hyvin sopii myöskin tähän kontekstiin

nimittäin yliopistomaailmassa on tällä hetkellä aikamoinen turbulenssi menossa ja siihen ei vähiten ole syypää tämä hallitus

mutta siihen samaan yhteyteen liittyy sitten hyvin mielenkiintoinen ilmiö

ensimmäisen kerran minulle siitä soitettiin siis ei minun oman yliopistoni taholta vaan tuolta keski suomen suunnasta ja kerrottiin kuinka siellä norjalaiset ovat knowhowta ostamassa

siis toisin sanoen kun siellä on tämmöisiä kehityshankkeita ja ne on saatu sopivaan vaiheeseen norjalaiset raharikkaat ilmestyvät

ja sitten kun tämä meni vähän ohi rupesi muualta tulemaan samanlaisia viestejä

tämä on kiusallinen yksityiskohta koska tässähän pitäisi nyt olla jos tekes tai joku muu rahoittaa näitä hankkeita hyvin valppaana pitämässä huoli siitä että kotimaiset osakeyhtiöt ja toimijat hoitavat homman loppuun

arvoisa puhemies